sitten edustaja kataja kysyi miten saada toverit hallituksessa ymmärtämään että oikeusturva on mitä suurimmassa määrin asia joka koskettaa suomen kilpailukykyä

ensi vuonna ei ole ongelmia peruskorjausohjelman rahoittamisessa mutta hämeenlinnan vankilan peruskorjaushanke on viivästymässä ja parhaillaan selvitetään hankkeen rahoitustilannetta

olen itse pitänyt sitä yllä ja myös eun areenoilla komissaari reding on siitä puhunut paljon että se on myös eun sisällä semmoinen asia että pitää muistaa että korkea oikeusturva on myös kilpailukykyvaltti

sen takia olisi korkea aika että jokainen puolue myös ottaisi sen tavallaan selkärankaan ja että tätä myös mietittäisiin miten kaikki tässä eduskunnassa tämän ymmärtäisivät sillä tavalla

se tulee maksamaan

jos te hyvät ystävät haluatte että me tuomme sen tänne mitä minä itse haluaisin niin silloin me tarvitsemme myös resursseja siihen ja hallituksen sisällä tullaan käymään tästä keskustelua

olen myös valmis tulemaan jokaiseen eduskuntaryhmään keskustelemaan näistä tärkeistä asioista jos siihen on tarvetta ja jos niin haluatte

viime hallituskaudella tehtiin myös sellainen muutos että jokainen joka syyllistyy nyt rikokseen joutuu myös maksamaan rikosuhrimaksun ja tällä rikosuhrimaksulla maksetaan ja pidetään yllä myös muun muassa rikosuhripäivystystä

mutta mitä tulee tähän omaishoitoon niin sekin on hyvä asia että nyt panostetaan omaishoitoon

me tarvitsisimme yhtenäisen systeemin joka olisi oikeudenmukainen jokaiselle suomalaiselle ja sen takia kysynkin

otetaan ensin tämä huoltoriitojen asiantuntija avusteinen sovittelu

olen erittäin tyytyväinen siihen että me nyt ensi vuonna pystymme laajentamaan tätä järjestelmää jokaiseen käräjäoikeuteen

niin kuin sanoin puheenvuorossani se on tuottanut erittäin hyvää tulosta ja se on nimenomaan lapsen kannalta äärimmäisen hienoa että vanhemmat jotka ovat eroamassa pystyvät tuomarin ja sosiaalityöntekijän tai psykologin avulla pääsemään sovintoon ilman että tarvitsee mennä tuomioistuimeen ja käydä sitä pitkää oikeudenkäyntiä jossa lapsi on se joka viime kädessä kärsii

nyt on niin että se summa on vakiintunut ja se on olemassa nyt oikeusministeriön määrärahoissa vakiintuneena määrärahana ja katson että se summa tulee riittämään

tämä on siinäkin mielessä äärettömän tärkeä hanke koska se vähentää kuluja sekä tuomioistuinlaitoksessa että myös kunnissa

kaiken kaikkiaan se on tämmöinen niin kutsuttu win win mahdollisuus ja sen takia erittäin hyvä hanke

tässä tuli myös edustaja kiljuselta kysymys siitä riittävätkö nämä sosiaalityöntekijät onko meillä riittävästi asiantuntijoita ympäri maata nyt kun tätä lähdetään laajentamaan

tähän mennessä olemme onnistuneet saamaan heitä ja koulutusta pidetään ympäri suomenmaata niin että kaikki jotka lähtevät tähän saavat sitä koulutusta mitä tarvitsevat

tietysti nyt ensi vuonna on tarkoitus myös lisätä tätä koulutusta mutta totta kai tämä on asia josta jokaisessa kunnassa pitää pitää nyt huolta että näitä sosiaalityöntekijöitä riittää myös tähän toimintaan

se laki on tulossa nyt tänne eduskuntaan vielä tänä syksynä ja edustaja pelkonen kysyi siitä onko mahdollista että myös vanhusten ja vammaisten parissa työskentelevien osalta tämä otettaisiin käyttöön

se on asia jota meidän pitää pohtia ja se ei nyt tule tähän lakiehdotukseen joka on nyt valmistelussa ja piakkoin tulossa eduskuntaan mutta varmasti se on asia josta meidän kannattaa keskustella ja asia jota kannattaa pohtia

sitten tässä kysyttiin vankiloista rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisiosta

siitä voisin todeta tässä vaiheessa sen että lausuntokierros on umpeutunut elikkä tällä hetkellä risessä arvioidaan nyt lausuntojen perusteella millä tavalla he tulevat esittämään oman kantansa ja näkemyksensä oikeusministeriölle

odotan että he ovat omalta osaltaan valmiita tänä syksynä viimeistään marraskuussa jotta itse pystyn sitten sen jälkeen ottamaan kantaa siihen mitä meidän pitäisi tehdä

toisaalta me tiedämme että risen määrärahatilanne on erittäin erittäin vaikea ja sen takia meidän on katsottava tarkalla silmällä miten ja missä vankiloita tarvitaan tulevaisuudessa

ja se mitä tässä myös edustaja kalliorinne mainitsi että vankiloitten pitää olla myös lähellä vankien kotipaikkaa on periaate josta me haluamme kyllä yrittää pitää kiinni

myös saamen kielten elvyttämisohjelma on okmn hallinnon alle kuuluva asia

toivon että vastuussa olevat henkilöt saatetaan vastuuseen ja että kreikkalaiset ymmärtävät nyt itse että viimeistään nyt on aika olla rehellinen ja vilpitön kaikessa talouspolitiikassa muuten käy kovin huonosti

on äärettömän tärkeätä että me pystymme antamaan rikosten uhreille sitä tukea mitä he tarvitsevat silloin kun ovat joutuneet siihen tilanteeseen että joku on heitä kohtaan tehnyt loukkauksen ja sen takia rikosuhripäivystyksen toiminta muun muassa on äärimmäisen tärkeätä

ensi vuoden budjetissa jos nyt muistan ihan oikein on mukana sama määrärahan suuruus jonka eduskunta viime vuonna lisäsi tälle vuodelle elikkä siinä mielessä on tapahtunut hyvä edistysaskel mutta edelleen tiedämme että tulevaisuudessa me tarvitsemme paremman rahoituspohjan ja sen takia on myös asetettu työryhmä joka parhaillaan miettii juuri sitä millä tavalla voidaan taata rikosuhripäivystyksen rahoitus tulevina vuosina niin että ei joka vuosi tarvitsisi tulla tänne eduskuntaan pyytämään lisää apua

pystyttiin sopimaan paketista joka nyt on hyväksytty saksassa ranskassa ja espanjassa ja kreikan oma parlamentti on sitoutunut säästökuurille joka tulee käymään pahasti kreikkalaisten omille kukkaroille ja varmasti tulee tekemään kipeätä

tätä taustaa vasten ja ottaen huomioon millaisia riskejä aiheutuisi koko euroalueelle jos paketti kaatuisi on äärimmäisen vaikea ymmärtää että johtava oppositiopuolue sdp haluaa kaataa hallituksen ehdotuksen

tämä muistuttaa korkean tason poliittista uhkapeliä ja nyt ei tarvita uhkapeliä vaan nyt tarvitaan vastuun ottamista ja joukkuepeliä

itse olen aikaisemmin esittänyt että me voisimme myös perustaa suomeen tämmöisen sakkorahaston tavallaan niin että se joka tuomitaan rikoksesta itse myös osallistuisi tämän rikosuhrirahaston rahoittamiseen jollakin tavalla

suomen on myös lunastettava maineensa maana johon voidaan luottaa ja maana joka maksaa velkansa ja pystyy myös ahtaissa tilanteissa kantamaan vastuunsa

totta kai toivon että he siinä arvioinnissa myös arvioivat sen kokonaisuuden mitä tämä heidän esityksensä sitten tarkoittaa sille alueelle näille vangeille ja niin edelleen

mutta tulen huolehtimaan siitä että me varmasti keskustelemme tästä asiasta hallituksen piirissä ja en minäkään pidä sellaisista päätöksistä jotka tavallaan sitovat seuraavaa hallitusta

ymmärrän erittäin hyvin että tämä on erittäin raskasta henkilöstölle näissä vankiloissa jotka ovat niitä jotka on mainittu tähän mennessä siinä risen toimitilavisiossa ja juuri sen takia meidän pitää myös saada aikaiseksi ratkaisuja joihinka voidaan sitten luottaa että ne pitävät

mutta hyvä asia on se että lainsäädäntöä ollaan nyt kehittämässä siihen suuntaan että lasten ja nuorten asemasta välitetään vieläkin enemmän

mutta totta kai yhdistyksillä itsellään on hyvin laaja vastuu siitä ketkä tulevat siihen vapaaehtoistoimintaan ja miten yhdistys itse rakentaa sitä toimintaa ja millä tavalla yhdistyksen sisällä pystytään valvomaan että ihmiset tekevät just sitä mitä heiltä odotetaan eivätkä mitään muuta

sitten edustaja kopra oikeudenkäyntien kestot

voi kuitenkin sanoa että suurimmalta osalta tilanne on jotenkuten hallussa mutta esimerkiksi laajat talousrikosasiat kestävät vielä liian pitkään

ja juuri sen takia tarvitaan tätä syyteneuvottelujärjestelmää ja se olisi vastuutonta ellemme me tekisi juuri näitä asioita mitä me pystymme tekemään jotta me pystymme myös panostamaan niihin päärikoksiin varsinkin kun on kyse laajoista talousrikosasioista

sen takia edustaja maijala olisi vastuutonta olla tekemättä mitään ja nyt tämä syyteneuvottelujärjestelmähän on tässä eduskunnassa ja se on lakivaliokunnassa käsittääkseni jo nyt käsittelyn alla

se on varmasti niin että jos sellainen järjestelmä myös onnistuu muissa maissa muun muassa norjassa joka ei myöskään ole common law maa niin miksi se ei voisi onnistua suomessa

ilo asiahan on asia josta on hallitusohjelmassa kirjaus että hallitus pyrkii tällä hallituskaudella ratifioimaan ilo sopimuksen

sitten edustaja zyskowicz näistä maista tietoja

edelleen kysyi vangin oikeudesta saada tietoa näistä hänestä olevista kirjauksista

totta kai tämä on asia mikä pitää ottaa vakavasti

minulla on kuitenkin se käsitys jo tällä hetkellä että laissa on tämmöinen rajoite että jos tietojen antaminen vangille voi vaarantaa jonkun henkilön terveyttä tai jos se muuten voi vahingoittaa sitä tutkintaa niin niitä ei tarvitse antaa

minun täytyy vielä paneutua enemmänkin tähän asiaan mutta se on tietysti tärkeä asia että se saadaan oikeille raiteille jos se ei sitä tällä hetkellä ole

no koevapaudesta

ministeriö ei päätä siitä

meillä on muut viranomaiset jotka harkitsevat koska on se sopiva aika ja meillä on lainsäädäntö joka on suhtkoht uusi on tulossa myös uudistus tältä osin ja mitä tulee tähän kriminaalipoliittiseen linjaan niin en ole esittämässä siihen nyt muutosta millä tavalla käsitellään niitä vankeja jotka istuvat ensimmäistä kertaa vankilassa eikä se ole nyt budjettiasia

arvoisa puhemies

palataan vielä kerran tähän vankilakysymykseen elikkä kerrataan nyt vielä se että tällä hetkellä yksi ykkösprioriteetti on saada paljusellit pois ja siltä osin tämä ensi vuoden talousarvio sisältää huomattavia parannuksia

me olemme oikeilla raiteilla ja näköpiirissä on tilanne että me pääsemme sellaiseen tilanteeseen että meillä suomessa ei ole palju sellejä

kerrataan nyt vielä se että rise ei ole vielä esittänyt minulle omaa ehdotustaan enkä pysty ottamaan siihen kantaa koska en tiedä mitä he tulevat esittämään

me tarvitsemme vankilapaikkoja

ei voida ainakaan lähteä siitä että vankien määrä vähenee ja sen takia tarvitaan ympäri suomenmaata vankiloita

mielenkiintoista on se että aina silloin jos on kyse siitä että perustettaisiin naapuriin vankila niin silloin ihmiset vastustavat

mutta siihen asiaan vielä palataan ja lupaan teille että se valmistelu tehdään perusteellisesti ja otetaan kaikki ne näkökohdat huomioon mitä pitääkin ottaa

elikkä kun edustaja oinonen peräänkuulutti ettei vielä saanut vastausta suljetaanko niitä vankiloita niin toivon että hän nyt ei ollut sitä mieltä että olisi halunnut kuulla että niitä suljetaan koska sitä nyt ei tässä anneta

sitten edustaja sasi kysyi tästä yksityisyydensuojan ja julkisuusperiaatteen yhteensovittamisesta

näitä mietitään myös oikeusministeriössä meidän virkamiehet myös miettivät sitä koko ajan mikä on se tie mitä meidän pitäisi kulkea

sitten näistä kaavoitus maankäyttö ja niihin liittyvistä valituksista

muun muassa siellä on myös ehdotuksia siihen millä tavalla voidaan tehdä tästä meidän valitusjärjestelmästämme tehokkaampi pitäisikö meidän esimerkiksi ottaa käyttöön valituslupa korkeimpaan hallinto oikeuteen ja niin edelleen

näitä ovat juuri ne asiat joita nyt mietitään ministeriössä ja itse tulen linjaamaan kohtapuoliin miten tässä jatkovalmistelussa edetään

ne ovat erittäin tärkeitä asioita ja yksi mekanismi mitä meidän pitää miettiä on myös maksupolitiikka elikkä ainakin jos on kyse yrityksistä ja niin edelleen voisimme harkita että maksaa jotain mennä oikeuteen

mutta tietysti tässäkin pitää olla erittäin herkkä koska me emme saa vaarantaa sitä niin että köyhät eivät saisi oikeutta

juuri sen takia kun tiedetään että näitä asioita meille tulee on myös panostettu varsinkin helsingin hallinto oikeuteen ja myös korkeimpaan hallinto oikeuteen niin että he saisivat lisämäärärahan tätä varten

minä olen peräänkuuluttanut tästä laajaa yhteiskuntakeskustelua koska tämä liittyy nimenomaan siihen halutaanko että suomi on sellainen maa johon kannattaa tulla harjoittamaan ihmiskauppaa

mutta me pystymme vaikuttamaan siihen onko suomi tulevaisuudessa sellainen maa johon kannattaa tulla harjoittamaan ihmiskauppaa ja raaalla hyväksikäytöllä hyväksikäyttää nuoria muualta tuotuja tyttöjä ja naisia

mutta tämä ei ole nyt budjettiasia

se on tulossa tänne eduskuntaan myös tämän vuoden puolella

lapset eivät ole unohtuneet päinvastoin niitäkin on huomioitu ja nyt kun mietitään näitä raiskauspykäliä niin juuri tähän olen itse yrittänyt kiinnittää erittäin paljon huomiota

stop ohjelma on erittäin tärkeä ja tästä lääkehoidosta mitä voidaan antaa pedofiileille minkä myös edustaja mäkipää nosti esille on eduskunta jo hyväksynyt sen lain joka mahdollistaa tämän hoidon antamisen kun henkilö pääsee ehdonalaiseen vapauteen

paljon on tietysti vielä tekemättä mutta sanoisin että tärkein asia on kuitenkin se että pystymme ylläpitämään sellaista oikeuslaitosta johon ihmiset luottavat ja se on juuri tämän eduskunnan tehtävä

meidän pitää ylläpitää korkeaa luottamusta oikeuslaitokseen koska se on yksi demokratian tärkeimmistä peruspilareista

arvoisa puhemies

ennen kuin lähden tähän puheeseen niin kommentti vain tästä tukki ja puuasiasta että tällä hetkellähän selluteollisuudella menee erittäin hyvin

se on hyvä asia ja kannattaa muistaa että suomen metsäteollisuus on kehittynyt ja sellusta voidaan tulevaisuudessa kehittää vielä lisää hyviä tuotteita

värderade talman arvoisa puhemies

och det bästa just nu skulle vara det att arbetsmarknadsparterna ännu skulle kunna komma med ett gemensamt förslag som regeringen sedan skulle kunna stöda

arvoisa puhemies

kummallista on joka tapauksessa että hallitus ei aiemmin selvittänyt ehdotuksensa vaikutuksia vaan se heräsi oikeastaan sen tiedon perusteella jonka kaksi kätilöä onnistui antamaan suorassa tv lähetyksessä

tämä saa ainakin minut ihmettelemään sitä millä tasolla hallituksen tärkeiden hankkeiden valmistelu oikeastaan onkaan

emmekä turhan takia peräänkuuluttaneet siis rkp ja ruotsalainen eduskuntaryhmä kunnollista sukupuolivaikutusten arviointia josta emme vielä ole nähneet häivähdystäkään

mutta on hyvä että hallitus ymmärsi että naisvaltaiset alat eivät voi olla sen uudistusehdotuksesta pahiten kärsiviä ja tähän tehtiin tärkeä suunnanmuutos